hallituksen toimet harmaan talouden kitkemiseksi ovat olleet vaikutusten tehokkuudelta ilmeisesti samaa luokkaa kuin lapsiperheiden köyhyyden kitkeminen

mutta jatkuvasti täytyy sanoa että talousvaliokunnan jäsenenä saan palautetta yrittäjiltä että heidän on hyvin vaikea pärjätä tarjouskilpailussa kun siellä mukana on yrittäjiä joilla ei ole tarkoituskaan noudattaa lakeja ja sääntöjä

se tuo heille aikamoisen kilpailuedun silloin kun kilpailutetaan urakoita ja valitaan yleensä se edullisin toteuttamaan oli se kysymys sitten vaikka julkisivuremontista tai muista erilaisista rakennusprojekteista

tämä nyt vaan on tämä totuus ja sen takia tarvitaan resursseja siihen valvontaan ja myös niitä ratkaisuja että ei pystytä tämmöisiä vippaskonsteja käyttämään ja verotusta kiertämään tavalla tai toisella

kaivosteollisuus on suomen vetovoimaisin alue niin kuin ministeri pekkarinen sanoi eli lähes kaikki investoinnit mitä suomeen kohdistuu ovat nyt tulleet juuri kaivosteollisuuteen

olisin kysynyt nyt ministeri pekkariselta kuinka maamme voisi saada näitä investointeja myös muiden luonnonvarojen hyödyntämisen pariin ja piiriin kuin vaan näihin malmeihin ja mineraaleihin

lisäksi voisin kuulla vähän lisäselvitystä tästä avauksesta minkä ministeri pekkarinen äsken totesi että perustettaisiin rahasto kaivosteollisuutta kehittämään suomessa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

pääministeri kiviniemi puhuu kuntien yhdistämisestä ajatuksella että se on ihan kauhea virhe jos pieniä kuntia yritetään saada yhteistoimintaan ja yhdistymään

on erittäin hyvä että metropolipolitiikka on nyt noussut agendalle ja helsinkiläisenä kansanedustajana pidän hyvänä sitä että nähdään että helsinki pääkaupunkina kilpailee näitten muiden itämeren rannikon metropolialueiden kanssa

meillä on lapsiasiavaltuutettu tasa arvovaltuutettu vähemmistövaltuutettu

herää kysymys onko tämä sitten lopulta oikea keino ratkaista näitä epäkohtia

onko tutkittu sitä kuinka vaikuttavaa näitten eri virkamiesten työ on

on kuitenkin erittäin tärkeätä se että tällä uudella metropolipolitiikalla tähdätään siihen että nämä kunnat pääkaupunkiseudulla eivät ala kilpailla keskenään vaan luodaan jonkinlainen yhteinen näkemys siitä mitä kaavoitetaan miten liikenneratkaisuja tehdään koska tämä keskinäinen kilpailu vie aivan turhaan näitä niukkoja resursseja

vai olisiko mahdollista löytää uudenlaisia ratkaisuja juuri siihen että taataan kaikille kansalaisille yhtäläiset oikeudet ja niiden oikeuksien toteutuminen

täällä edustaja autto esitti esimerkiksi ruotsin mallin mukaan syrjintävaltuutetun viran perustamista eli yhdistettäisiin voimavaroja ja saataisiin enemmän sitten sitä osaamista ja asiantuntemusta yhden tämmöisen viran ympärille

sitten haluaisin vielä kommentoida sitä että kun tehdään isompia kokonaisuuksia niin täytyy myös ihan uudella tavalla suhtautua lähidemokratian vaatimukseen että ihmiset omalla alueellaan pystyvät vaikuttamaan niihin lähipalveluihin ja heitä kuullaan ja heidän päätöksiään sitten myös pistetään toimeksi

arvoisa puhemies

ympäristön kannalta on tärkeätä että voimala sijaitsee alueella jolla on jo ydinvoimalatoimintaa ja tarvittava infrastruktuuri sen sijaan että koskematon alue muokataan voimala alueeksi

talousvaliokunnassa käsitellään juuri tätä teidän energiaveroesitystänne joka on hallituksesta tullut ja sitä perustellaan kelamaksujen aiheuttaman aukon täyttämisellä

tuli äkkiä

eli tässä on todellakin lähdetty mahdollisuuksista yhteistyömahdollisuuksista ja on lähdetty patistamaan suomea että ollaan aktiivisia tällä arktisella alueella tehdään lähialueyhteistyötä suojellaan yhdessä itämerta ja luodaan tätä yhteistyön politiikkaa talouden alalla

pikavippejä on pyritty rajoittamaan ja talousvaliokunnassa me olemme usein kuulleet velkaneuvonnan ahdingosta minkälaiset ihmiset ovat ajautuneet näihin pikavippikierteisiin

näin tämä on vaan valtiovarainministeriöstä meille tullut käsittelyyn

jos hakijalla on jo vahvaa osaamista ja tutkimusverkosto valmiina on se enemmän kuin että polkaistaan koko ammattiosaajien joukko kokoon ja sitoutetaan yhteistyöhön

ongelma tässä onkin siinä että kun siellä ministeriössä on katsottu toimialakohtaisesti on päästy erilaisilla leikkureilla semmoiseen nollatulokseen

valitettavasti siellä on nuoria hyvin harkitsemattomasti on otettu pikavippejä mutta myöskin erittäin huolestuttavana suurena ryhmänä ovat ikäihmiset jotka eivät ole pystyneet rahoittamaan vuokran ruuan ja lääkkeiden kohtuuttomia menoja

mutta kun ryhdytäänkin tutkimaan yrityskohtaisesti paljastuukin se että tämä energiaverotuksen isku kohdistuu muutamiin yrityksiin erittäin rankasti ja nämä yritykset ovat jo sitten ihan siinä pisteessä joutuvatko ne esimerkiksi irtisanomaan ihmisiä onko niiden toiminta edes mahdollista

toinen näkökulmani on ollut juuri herätellä suomalaisia miettimään sitä mistä tämä tietty venäjä pelko juontuu ja sitä että venäjäkin on muuttunut paljon niistä neuvostoliiton ajoista

sen takia kun näitä pikavippejä ryhdytään nyt ihan oikeutetusti rajoittamaan ja jopa kieltämään on huomioitava juuri se tarve mihin ihmiset ovat joutuneet ottamaan näitä pikavippejä

täällä on artikkeli jossa toimittaja kertoo juuri siitä että hyvin monella ihmisellä se mielikuva venäjästä juontuu niistä neuvostoliiton vuosista

eli tämä myös kuvaa sitä teidän kummallista asennettanne

tässä täytyy tehdä paljon työtä jotta saadaan semmoinen realistinen kuva ja pystytään rakentamaan sitä hyvää naapuruutta näille moderneille asioille

idea on tietenkin ollut hyvä mutta kun se on sitten lähdetty tällä lailla järjestämään että kelamaksua on sillä ryhdytty kattamaan seuraukset ovatkin menneet sitten pieleen kun ei ole ymmärretty mitä se siellä yrityksen tasolla merkitsee

sitä on kehitettävä jotta pystytään auttamaan ihmisiä ja ongelmat ratkaisemaan koska tämä ahdinko liittyy juuri pikavippien suosioon

jos menetämme energiaintensiivisen teollisuutemme meiltä romahtaa hyvinvointipalveluiden rahoitus

kasvua tarvitaan myös ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen

orpo tässä nyt on saanut jostain kuviteltua tänne on

edustajille kataja ei minua kiusanneen huonoille ja or

nosti

etäisyys markkinoista lisää kustannuksia

ministeri guzenina richardson on tehnyt valtavan pitkän työn käynyt perusteellisesti vanhuspalveluasiaa läpi ja häneltä on nyt tulossa laki jolla todellakin parannetaan sitä että kotiin vietävän hoidon laatu nousee omaishoitajien asema paranee ja myös laitoshoidossa olevat vanhukset saavat hyvää hoitoa

haluammeko lähteä siitä että jatkossakin teollisuutemme supistuu työttömyys nousee hyvinvointiyhteiskuntaa ryhdytään ajamaan alas

tällaisen harkinnan jälkeen olen päätynyt kannattamaan ydinvoiman lisärakentamista

tällä hetkellä monessa laitoksessa vanhukset joutuvat odottamaan hoivaa henkilöstömitoitukset ovat liian pieniä

nyt ollaan tehty historiallinen muutos keskustapuolue oli kahdeksan vuotta pääministeripuolueena nyt on tapahtunut muutos ja me saamme vanhuspalvelulain voimaan ja tästä alkavat paranemaan palvelut vanhuksille

arvoisa puhemies

ministeri pekkarinen mainitsi biopolttoaineen kehityksessä erityisesti varkauden tehtaan ja me kaikki täällä salissa varmaan jaamme sen suuren huolen suomalaisen metsäteollisuuden tulevaisuudesta

mutta kun me samaan aikaan tiedämme mitä eussa tapahtuu niin siellä on tämmöisiä mahdollisuuksia eli jos tilanne on hyvin vakava jollakin alueella niin on mahdollisuus valtion maksaa tukiaisia

minun mielestäni meidän pitäisi nyt suomessa todellakin ottaa nämä mahdolliset poikkeukset ja eussa olevat niin sanotut porsaanreiät käyttöön ja ryhtyä tukemaan meidän metsäteollisuutta juuri tällä tavalla että me tuemme biopolttoaineiden valmistusta

arvoisa puhemies

minusta edustaja tuupainen on aivan oikealla asialla ja tärkeällä asialla ja herääkin juuri kysymys onko tämä meidän järjestelmämme tavallaan aikojen kulussa rakentunut niin monimutkaiseksi ja vaikeasti hahmotettavaksi että ihmisen on hyvin vaikea puolustaa niitä oikeuksiaan ja tähän että me korjaisimme tämän monimutkaistuneen järjestelmän me ryhdymme sitten tavallaan hakemaan apua valtuutettujen kautta

sitä kautta me pystymme pitämään metsäteollisuuden suomessa koska metsäteollisuus vain kasvaa maailmalla mutta valitettavasti suomessa tämä teollisuudenala näyttää vähenevän

minun mielestäni juuri edustaja tolppasen kanssa jaamme tämän idean että joskus on myös hyvä ottaa aikalisä ja tarkastella sitä kuinka voidaan tätä järjestelmää muuttaa jotta se perusajatus joka on kaikille meille tärkeä se ihmisten oikeusturva toteutuu

ilman perusteollisuutta meillä ei ole myöskään sitä tulevaisuuden puusta jalostettavaa modernimpaa tuotetta jota meidän vientiteollisuus sitten voi käyttää hyväkseen

meillä on mielenterveyskuntoutujia heidän oikeuksiaan on puolustettava ja valvottava meillä on ikäihmisiä meillä on monia tämmöisiä ryhmiä jotka ovat erittäin huolissaan siitä omasta asemastaan ja myöskin heillä on vaikeuksia löytää palvelua ja perätä näitä oikeuksiaan toteutettavaksi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

uusi teknologia mahdollistaa uudenlaisia ratkaisuja

edustaja arhinmäelle haluaisin kyllä todeta että kun hän peräänkuuluttaa että biomassaa pitäisi enenevästi käyttää niin se edellyttää juuri turvetta ja siitähän täällä iloitaan nyt laajasti kansanedustajien joukossa että nyt tähän tapahtuu muutos eli me voimme käyttää suomalaista raaka ainetta uusiutuvaa raaka ainetta ja myöskin luoda suomeen työtä

zyskowiczillä oli erittäin hyvä puheenvuoro ja minä myönnän sen että tavallaan täytyy siellä vankilassa olla välineitä puuttua tarpeellisilla tavoilla että saadaan kaikki turvallisuus ja että saadaan huumeet ja päihteet pidettyä ulkopuolella

toivottavasti tämä aloite nyt ja tämä keskustelu ohjeistaa sitä ministeriötä mihin suuntaan täällä eduskunnassa toivotaan lakia muutettavan

pulliainen totesi mainiosti että kun tulee uutta tutkimusta ja uusia epäkohtia nousee esille niin niihinhän pitää tietenkin silloin pureutua ja paneutua ja tarttua ja näin tässä olen toiminut koska tämä professorin tutkimus todella herätti kysymyksen että näin ei voi jatkua

mutta kaiken lisäksi minä haluan korostaa nyt tässä että jokaisella ihmisellä on ihmisarvo jopa ihmisellä joka sovittaa vankeusrangaistusta rikoksesta

haluaisin kyllä myös vihreille sanoa sen että me emme voi rakentaa meidän energiatuotantoamme erilaisten tukiaisten varaan koska se on kallista energiaa mutta se myös vie näitä vähäisiä veroeuroja pois näistä sosiaali ja terveyspuolen ja koulutuspuolen palveluista

kun me lähdemme miettimään näitä erilaisia toimenpiteitä tai rangaistuksia tai sitä kuinka kohdellaan ihmisiä meidän pitää muistaa kuitenkin tämä ihmisen ihmisarvo ja sillä lailla laatia näitä meidän lakeja

arvoisa puhemies

katajalle vaan todeta sen että yritykset eivät maksa pääomaveroa

kiuru on aivan oikeassa siinä että meillä on toki tätä rangaistusasteikkoa jo olemassa mutta se yllättävää kyllä vaihtelee sen soveltaminen vaihtelee ja jopa eri alueilla eri tuomioistuimissa annetaan hyvin erityyppisiä rangaistuksia ihan saman tyyppisistä rikoksista

se on aivan eri asia

älkää sekoittako eri yritysmuotoja ja eri veromuotoja ja muita asioita keskenään

tässä on nyt paljon puhuttu siitä mitkä ovat ne vaihtoehdot ja ymmärrän sen että huuhtelu on esimerkiksi aika vaarallinen jos on todella niellyt huumeita koska sitten ne paketit saattavat avautua ja he voivat saada myrkytyksen ja niin edelleen

toki ideahan on hyvä mutta esimerkiksi se miten turvetta tässä teidän vihreässä energiaverotuspaketissanne käsitellään ei merkitse ollenkaan sitä että päästöjä yritettäisiin jotenkin vähentää kun turvetta näin lempeästi kohdellaan

mutta varmasti ne ihmiset jotka eivät ole mitään ottaneet voivat varsin hyvin mielellään ottaa sen huuhtelun kuin pistää näitä kaikenlaisia haalareita ynnä muuta

maakaasu ajetaan alas minkä seurauksena esimerkiksi biokaasujen mahdollinen kehitystyö nyt sitten alkaa hiipua ja loppuu kokonaan

se on kuitenkin ollut iso askel jolla on yritetty vähän päästötöntä energiaa saada kehitettyä suomessa

kyllä tässä teidän energiaverotuksessanne on niin suuria epäkohtia että se on ihan puhtaasti vaan yritys paikata tätä kelamaksun jättämää aukkoa valtiontaloudessa

arvoisa puhemies

pulliaiselle että talousvaliokunnassa on tehty erittäin ankarasti työtä jotta on pystytty etsimään ja löytämään niitä parhaita ratkaisuja tämän vaikean taloustilanteen lyhentämiseksi

senpä takia on pakko että valtio pyrkii kaikin teoin mahdollistamaan tämän viennin jatkumisen ja tässä on nyt yksi esimerkki kun pyritään tähän

arvoisa puhemies

meillä on helsingissä kehitetty ratkaisuna muun muassa se että on täysin savuttomia taloja eli ihmiset jotka muuttavat sinne taloyhtiöön tietävät että siellä ei yksinkertaisesti saa sitten tupakoida

siinä mäkisalo ropponen on aivan oikeassa että jokaisella ihmisellä on oikeus savuttomaan ympäristöön ja myöskin siinä jos on hengityselinsairauksia tai muita vastaavia ongelmia ja ihan jokaisella on oikeus saada elää terveellistä elämää omassa kodissa eikä joutua tämmöisen savun piirittämäksi

se on ihan sama kun joutuisi asumaan asunnossa missä olisi koko ajan naapurin kautta kantautuvaa melusaastetta

suomi on ottanut aktiivisen roolin ykn rauhanturvaamisessa ja aiemminhan meillä oli täällä suomessa tapana ajatella että suomi on maailman lääkärinä ei niinkään tuomarina

mutta jotenkin toivoisin että tähän löydettäisiin ratkaisu jolla taloyhtiön sisällä voidaan nämä asiat sopia ja on yhteiset pelisäännöt joita kaikki asukkaat sitoutuvat noudattamaan

maailman kriisit ovat pahentuneet ja taistelut pitkittyneet ja toiminta on muuttanut muotoaan ja on tärkeätä että suomi antaa oman panoksensa ja antaa omaa osaamistaan ja kantaa vastuuta maailman kriisipesäkkeissä

tapasin pohjois afganistanista suomen toiminta alueelta kotoisin olevan miehen ja minusta hän toi erittäin tärkeän näkökulman esiin joka on syytä myös tässä keskustelussa huomioida

hän sanoi että rauhanturvaajat pelkäävät ja se synnyttää ylireagointia se synnyttää turhia vaaratilanteita siviiliväestön parissa ja siviiliväestö ei luota siihen toimintaan juuri sen takia että kun rauhanturvaajat pelkäävät itse niin kuinka he silloin voivat siviilejä suojella

arvoisa puhemies

haluaisin tuoda esiin tässä koulutuspaikkakeskustelussa sen näkemyksen että on hyvä että ne koulutuspaikat ovat siellä missä ne nuoret asuvat tai haluavat asua

toivoisinkin ministeriltä näkemystä siitä onko suomen hyvä olla mukana ihan näissä taisteluyksiköissä vai onko mahdollisuus toimia erityisesti koulutus ja neuvonnan tehtävissä missä se suomen ydinosaaminen on tässä rauhanturvaamisessa ja ennen kaikkea pyrkiä siihen että ratkaistaan näitä kriisejä ja näitä kriisipesäkkeitä puretaan tätä kautta

arvoisa puhemies

se luku on erittäin suuri ja huolestuttava ja ainakin me helsinkiläiset kansanedustajat haluamme todella nähdä opiskelupaikkoja täällä helsingin alueella etteivät meidän nuoret joudu sitten tuolla odottelemaan vuosikausia

eli perhesuhteet kansainvälistyvät ja silloin myös nämä kansainväliset isyyskysymykset lisääntyvät ja monimutkaistuvat kuten edustaja räsänen totesi

toinen asia minkä haluaisin tuoda ministeri arhinmäelle ja mihin liittyen kysyä hänen kantaansa on se että taiteilijat luovien alojen tekijät kirjailijat muusikot kuvataiteilijat ovat erittäin huolissaan siitä että heiltä lähtee leipä ja he eivät saa sitä omasta työstään

suomen on oltava ilmastonmuutoksen torjunnassa mukana ja lain tueksi tarvitaan myös muitakin toimia esimerkiksi täällä usein mainittu kansainvälinen yhteistyö koska ongelmat ovat globaaleja ja ne myös ratkaistaan vain yhteistyön kautta

se parantaa monikulttuuristen perheiden asemaa tätä isyyskysymystä laajemmin ja ennen kaikkea se parantaa näitten syntyvien lasten oikeuksia

kun lapsi syntyy suomessa kasvaa suomessa hän kasvaa länsimaiseksi suomalaiseksi nuoreksi ja aikuiseksi joka sitten on kahden kulttuurin vaikutuspiirissä

tässä on suomessa toimittu ja olisi hyvä että eurooppalaiset yritykset ottaisivat tämän yhteiskuntavastuun itselleen ykkösasiaksi kun nämä tuotantoketjut pilkkoutuvat ympäri maailmaa

kuinka arhinmäki takaa kulttuuriministerinä sen että meidän taiteilijat ja luovat työntekijät saavat oman palkan siitä tekemästään työstä

olen erittäin iloinen kuullessani ministeri gustafssonilta ja arhinmäeltä että he panostavat nuoriin ja juuri maahanmuuttajanuorten ja lasten kotoutumiseen suomeen

nyt lapsen isyys määräytyy jatkossa lain nojalla ja sijoittaa sovelletaan siitä sen vain siinä se laki on sen valtion laki jossa äidillä on lapsen syntyessä kotipaikka asuinpaikka tai jossa äiti oleskelee tai on turvapaikanhakijana

arvoisa puhemies

on niin tärkeätä että he saavat suomalaisia kavereita ja saavat suomalaisen identiteetin sen oman identiteettinsä ja kulttuurinsa rinnalle